tämä ei voi olla järkevää ja siksi kaikki työ ja kaikki toimet kaikki politiikkatoimet pitää tehdä sen eteen että me saamme omia kotimaisia energiavarojamme enemmän käytettyä

meillä on myöskin erittäin monta ristikkäistä ohjausjärjestelmää näissä mekanismeissa joilla me pyrimme tähän tavoitteeseen joka myöskin hallituksella on

tämä pitää saattaa heti tehtäväksi jokaisella hallinnonalalla jokaisessa ministeriössä jokaisessa virastossa ja jokaisessa aluehallinnon toimijassa

meillä on durbanin tavoitteet sieltä tulleet reunaehdot

meillä on muut maankäytön muutostavoitteet mitä meillä on lukuisia kappaleita

meillä on tulossa uusiutuvien kestävyyskriteerit ja sitten vielä päälle päätteeksi nämä kotimaiset sovellukset ja meidän kansalliset ratkaisumme

osa näistä ei ole omiaan edistämään sitä tavoitetta jota hallitus hakee tuossa omassa strategiassaan ja siksi on välttämätöntä että ministerit ja ministeriöt pikaisella aikataululla saavat muutoksen aikaiseksi siihen että nämä eri ohjauskeinot toimivat samansuuntaisesti ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

elikkä tässä ehdotuksessahan luopumistapoja ollaan rajoittamassa ja vähentämässä niin että maatilan pellot saisi luovuttaa tämän lakiesityksen jälkeen ainoastaan niiden omistusoikeuden muodossa elikkä vuokraaminen päättyisi

tämän hallituksen kahden vuoden taipaleen aikana on myös energia alalla niin kuin monelle muulle alalla lupabyrokratia kasvanut ja se vain kasvaa kasvamistaan edelleenkin

puhemies

valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että kotimaisen elintarviketuotannon jatkuminen edellyttää riittävää määrää sukupolvenvaihdoksia samoin kuin halukkaita jatkajia jotka ovat valmiita tekemään investointeja

onneksi tänään molemmat ministerit jotka täällä puheenvuoroja käyttivät olivat aivan samaa mieltä

kaksi asiaa vielä lopuksi

arvoisa puhemies

vaikka ilta on pitkällä tämä laki kiinteistötoimituksista kiinteistönmuodostuslain osalta ansaitsee muutaman sanan

se on hyvä se on päästötön ja se hyödyntää erittäin mittavasti uutta teknologiaa ja se kehitystyö on siinä kovaa

luopumistukijärjestelmän ehtojen tulee valiokunnan mielestä olla myöskin sellaisia että mahdollisimman moni sellainen tila jolla mahdollisuus sukupolvenvaihdokseen on voisi löytää jatkajan ja voisi olla jatkamiskelpoinen

kysymys on erittäin merkittävästä erittäin isosta laista ja kokonaisuudesta suomalaisen taloudenkin kannalta

toinen on turve

tämä hallituksen esitys siis rajaa vuokrausvaihtoehdon pois tulevista luopumisista

elikkä kiinteistön toimitustuotantoa halutaan tehostaa kiinteistötietojärjestelmän luotettavuutta parantaa ja kiinteistönmuodostamislakiin sisältyvää osittamisrajoitusta myöskin tarkistaa tässä lakiehdotuksessa

tämä mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy hylkäysvastalause ja se hylkäysvastalause sitten esitellään erikseen

mutta myöskin se tarkoittaa sitä että kun se turveala näin tekee että se uudistaa omaa tuotantoteknologiaansa niin ei sitä myöskään pidä lopettaa ja siksi on oleellista että ala itse myöskin tekee hyvää työtä ja samaten hallinto sitä tukee

aivan lopuksi myöskin säätövoima asiasta

valiokunta painottaa mietinnössään sitä että kiinteistötietojärjestelmään merkityillä tiedoilla on julkinen luotettavuus ja niillä on erittäin keskeinen merkitys kiinteistöjen vaihdannassa ja kiinteistöjen käytössä vakuutena

yksi merkittävä asia säätövoiman osalta on ilman muuta vesivoima ja sillä on myöskin tulvasuojelun kannalta merkittäviä vaikutuksia

arvoisa puhemies

luotettava ja hyvin hoidettu kiinteistöjärjestelmä jonka tietojen ylläpidossa keskeisen osan muodostavat kiinteistöjen kirjaamisasiat ja kiinteistötoimitukset on perusedellytys maamme vakuusjärjestelmän toimivuudelle

se myös kuuluu maatalouden rakennetukiin yhteisölainsäädännön puitteissa ja erittäin monissa lähestulkoon kaikissa yhteisön maissa on jonkunlainen vastaava rakennetukijärjestelmä

siksi sen lisärakentamista pitää vauhdittaa

esitys on mielestäni sen tyyppinen jolla korostetaan aitoa oikeaa yrittäjyyttä niin että siinä otetaan myöskin huomioon se että jokaisessa yrittäjyydessä on riskinsä ja se riski kulminoituu siihen taloudelliseen riskiin jonka jokainen yrittäjä joutuu omassa yritystoiminnassaan ottamaan ja kantamaan

puhemies

aina ensin kotimainen ja uusiutuva energia

tässä tullaan siihen kaikkein merkittävimpään vakuuselementtiin joka tässä maassa on

tällähän on erityisesti kaksi tavoitetta

toinen on se että tällä helpotetaan jatkajien alkuun pääsyä maatalouden harjoittamisen suhteen ja toisaalta sitten helpotetaan luopujien osalta luopumista ja samalla turvataan heille minimitoimeentulo tästä luopumisesta johtuen

kaikki muut yrittäjyyteen liittyvät riskit niin kuin tässä tapauksessa työpanokseen liittyvä riski eivät ole lähelläkään sitä samaa mitä se aidosti on

suomen maataloudessa on ollut rakenteellisia ongelmia pitkään

siellä esitettiin laajasti osittamisrajoitusten poistamista nimenomaan kaava alueiden ulkopuolisille alueille koska ositusrajoitukset heikentävät kiinteistönomistajan oikeusturvaa ja johtavat kiinteistörekisterin ja sitä kautta myös lainhuuto ja kiinnitysrekisterin luotettavuuden heikkenemiseen ja ylläpidon vaikeutumiseen

valtiovarainvaliokunta on hyvää työtä tehnyt asian suhteen ja nyt vihdoin viimein päästään tällaiseen aitoon yrittäjyyteen myöskin tästä näkökulmasta

keski ikä on itse asiassa tässä viimeisten vuosien aikana hieman myöskin noussut eli mennyt juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mitä olemme tavoitelleet

siinä mielessä tervehdin erityisellä mielihyvällä tämän tyyppistä esitystä ja toivon että se kannustavuudessaan edesauttaa ja madaltaa tässä mielessä myöskin yrittäjyyden kynnystä jota hallituksen monet muutkin esitykset ovat tehneet

maatilarakenteen kehittämiseen ja pienten tilojen vahvistamiseen ja toimenpiteisiin joilla pystytään pitkäjänteisesti siirtämään elinkelpoisia tiloja suunnitelmallisesti ja oikea aikaisesti seuraaville ja nuoremmille sukupolville on siis tarvetta

ja kun vielä tiedetään se että tässä se toinen puoli on kiinteistönmuodostamisasiat ja rakennuslupa jotka nykyisin eivät enää ole saman lain alla vaan niillä on molemmilla oma lakinsa siinä mielessä nämä kaksi asiaa eivät enää riipu toisistaan vaan ovat erillisiä

ottelu

yritä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakers ensimmäinen käsittely on

maatilojen koon kasvaessa ja rakennemuutoksen mennessä eteenpäin tilan siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on entistä haastavampaa

osittamisrajoitukset estävät lainhuudon omaavan omistusyksikön ulottuvuuden merkitsemisen maastoon ja sijainnillisen merkitsemisen julkiseen kiinteistörekisteriin

tiedämme tilanteen että maatalous on yhä enemmän pääomaintensiivinen ala ja se luo jo omanlaisensa paineen jatkajien suuntaan

joka tapauksessa meillä on tavoitteena varhentaa ikääntyvien viljelijöiden luopumista maatalouselinkeinoista maatilatalouden ja porotalouden rakennetta parantavilla tavoilla niin kuin tässä lakiehdotuksessa ehdotetaan

muun muassa erinäisistä syistä tarvittavat yhteydenotot määräalan omistajiin vaikeutuvat kun ei ole olemassa tietoa missä määräalaa tosiasiassa sijaitsee

samasta syystä määräalan kiinnityskelpoisuus myös heikkenee

tämä johtaa aukkoisuuteen kiinteistöjärjestelmässä ja vähentää edellä esitetyin haitallisin seurauksin koko tietojärjestelmän luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta perusrekisterinä

näistä syistä on selvää että sukupolvenvaihdosten toteuttamiseksi jatkajien kannalta oikeaan aikaan luopumistukijärjestelmä on välttämätön myös luopujien toimeentulon turvaamiseksi

tässä nuo kaksi asiaa esille tulivat mitkä ne pääviestit tässä laissa ja tämän lain uudistamisessa ja myös valiokunnan mietinnössä ovat

kauppaa ei saa purkaa ellei sitä koskevaa kannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä kun kiinteistön hallinta on luovutettu

jos osittamisrajoitusten vuoksi tällaiseen kauppaan perustuvaa lainhuudatettua määräalaa ei voida myöskään lohkoa määräala jää pysyvästi kiinteistörekisterin ulkopuolelle ilman tuota kirjausta

rouva puhemies

se on tehostunut niin paljon että moni moni muu elinkeinoala on paljon paljon vähemmän ajan saatossa tehostanut toimintaansa kuin suomalainen maatalous

valiokunta on siis tyytyväinen tähän esitykseen kaikilta muilta osin paitsi niin että me halusimme liittää tähän myöskin mahdollisuuden vuokrauksen kautta sukupolvenvaihdoksiin ja lisäalueluovutuksiin ja niin muutaman sanan tästä muutoksesta mitä ehdotamme sanon seuraavaksi

valiokunta haluaa että vuokraamalla toteutetut lisäalueluovutukset jatkuvat ja ne edistävät peltojen siirtymistä aikaisemmassa vaiheessa ikääntyviltä maatalousyrittäjiltä nuoremmille viljelijöille

sen eteenpäinvieminen on erittäin tärkeä asia ja siitä myöskin kuulimme tänään niin pääministeriltä kuin ministeri tiilikaiseltakin rohkaisevia sanoja

aloittavat maatalousyrittäjät joilla ei ole mahdollisuutta hankkia peltoja ostamalla vuokraavat mielellään lisämaata maatilaansa luopumistukea hakevilta luopujilta

vuokraamalla toteutetut lisäalueluovutukset vaikuttavat maatalouden rakenteeseen lähinnä kasvattamalla tilakokoa niin kuin tavoite on

lisäksi on otettava huomioon että jos vuokrausta ei ole luopumisvaihtoehtona maatalousyrittäjät saattavat jatkaa toimintaansa entistä pidempään eli vanhuusiälle asti

yksi asia joka meillä on jäänyt vaille oikeastaan minkäänlaista huomiota vielä tässä keskustelussa on se että suomalainen ruoka on tuotantotavoiltaan vastuullista eläinten hyvinvoinnin osalta ympäristön osalta ja myöskin sosiaalisesti mutta kun se on myös puhdasta se on jäämätöntä ei ole hormoneja ei käytetä antibiootteja kuin minimaalisen vähän kasvinsuojelujäämät ovat aivan olemattomia sen merkitys kansanterveyteen antibioottiresistenssiin ynnä muihin tällaisiin jotka ovat maailmalla nousevia trendejä on merkittävä

se on aivan selvä ja siksi myöskin tämä luopumismahdollisuus

totta kai vuokrauksen yhteydessä myöskin viljelyvelvoitteet siirtyvät ja säilyvät entisellään niin kuin ne ovat tähänkin asti olleet eli pellot on kunnossa pidettävä

erityisesti tämä ongelma vuokrauksen puute kun se välillä on aina mahdollisuutena ollut laissa ja välillä se on ollut poissa on tullut esiin itä ja pohjois suomessa jossa tilusrakenne on hajanainen ja tiloilla asutaan ja sen myötä tilan päärakennuksen talouskeskuksen lähettyvillä olevien peltojen myynti on erittäin hankalaa ja siksi essee

tästä meidän pitää olla nykyistä ylpeämpiä meidän omasta tuotannostamme ja sitä kautta saada sille lisäarvoa niin viennin osalta kuin myöskin täällä kotimaassa

edelleen valiokunta kiinnittää huomiota erityisesti siihen että peltojen vuokraaminen lisämaaksi tukee nuoria tilaansa kehittäviä maatalousyrittäjiä lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan saada lisämaata huomattavasti kohtuullisemmilla kustannuksilla ja vähentämällä samalla heidän velkaantumistaan

metsäluonto ei ole staattinen vaan se muuttuu kaiken aikaa teki ihminen siellä jotakin tai ei

valiokunta tukee ja tulee yksityiskohtaisissa perusteluissa jäljempänä mietintötekstin mukaisesti ehdottamaan lakiin tätä kyseistä muutosta

puhemies

se luo entisestään sellaisen kuvan ja vaikutelman siitä että kun ei pystytä aivan varmasti näitä erottamaan niin väkisinkin on ennustettavissa se että syntyy erimielisyyksiä ja erilaisia näkemyksiä siitä minkälaisella alueella hakkaamassa ollaan tai voiko sitä hakata vai ei

esityksessä on niitä heittää valinneen väen esityksessä ehdotettu muutosta siinä että luodaan mahdollisuus luovuttaa ennen luopumista maatalousmaata uusjakoon tai tilusjärjestelyihin ilman että tätä pidettäisiin pirstomisena

tämä on äärimmäisen tärkeä asia koska meillä on myöskin tavoitteena tilusjärjestelyjen kautta saada maatalouden rakennetta kohennettua

siksi olisi kyllä ollut paljon paljon selkeämpää että oltaisiin pitäydytty nykyisessä koetellussa tavassa näiden erityisen tärkeiden elinympäristöjen osalta jolloinka nykyisenkaltainen käytäntö on muotoutunut hyväksi ja kaikki asianosaiset sen myöskin jotakuinkin hyväksyvät

samoin myöskin usean omistajan ja useasta maatilasta muodostuneesta maatilasta luopumisen helpottamiseksi ehdotetaan tällaisen maatilan jakamisen mahdollistamista ja jos siitä on muodostettu esimerkiksi verotusyhtymä yhtymän purkamisen mahdollistamista ennen luopumista tai sen yhteydessä

se ei myöskään luonnon monimuotoisuuden kannalta ole mielestäni lainkaan oleellinen asia että nämä lisätään sinne koska eivät nämä kyseiset luontotyypit tule mihinkään häviämään vaikka niitä hakattaisiinkin

toinen asia on se että en myöskään ymmärrä miksi me haluamme vaarantaa kemeran kestävän metsätalouden rahoituslain notifikaation komissiossa laittamalla sinne toisen samaa aihepiiriä olevan valtion tuen notifioitavaksi yhtä aikaa

tämmöiset kategorisoinnit kun luonnon kanssa ollaan tekemisissä ovat aina tulkinnanvaraisia ja se tulkinnanvaraisuus ei metsätyön ja metsienhoidon osalta ole kyllä se päällimmäinen asia mitä siellä pitäisi olla ja niissä käsittelyissä noudattaa

tästä muutoksesta valiokunnan saamien selvitysten mukaan ei aiheudu valtiolle lisäkustannuksia koska arvio niistä luopumisista ja sukupolvvaihdokset ovat jääneet arvioimista omisti sukupolvenvaihdoksista on ollut huomattavasti korkeampi kuin toteutuneet

tarvitaan suoraviivaisuutta selkeyttä se tuo myöskin sen parhaan mahdollisen tehon säilyttää monimuotoisuutta ja takaa puuhuollon meidän metsäteollisuudellemme ja sitä kautta tuo meidän kansantalouteemme tuloja

ja puun riittävyydestä

siksikin tämä muutos on tehty

näistä säästyvillä varoilla pystytään toteuttamaan nämä vuokrausehdot joista yksi on siis se että tilan pitää sijaita lähellä ja se lähellä säädetään sitten erikseen asetuksella

puhemies

mutta jos me nyt jo valmiiksi annamme asiassa periksi me annamme sille tuontienergialle kivihiilelle jalansijaa ja sitä keskusta pihalla

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi yhden edustajan tekstivastalause muutoin tämä oli yksimielinen

keskustelu on päätynyt naisia lähettää valtiovarainvaliokunta

samoin asioiden kaksi viivaa kuusi

asiakohta seitsemän lähetekeskustelua varten esitellään tämän seitsemän saisi apua minusta edut että asia lähetetään työelämän tasa arvovaliokuntaan keskustelun päätyyn taisi olla mitään kyselemättä saada

lähetekeskustelua varten esitellään päivysti kahdeksan raisio voimme tehdä jotta asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on päättynyt asialle pitää valtiota ja valiokuntaa samoin asioiden yllättävillä neljätoista

herra puhemies

ja sitten lähetekeskustelua varten tämän päivän syksyn viidestoista sija voimme nousta ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu on päätynyt asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta on samaan kohta

tässä hallituksen esityksessä maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muutoksesta vilisevät sellaiset sanat johdantotekstissä kuin helpotetaan karsitaan väljennetään lisätään mahdollisuutta sähköisen ja teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuvaan tiedonsiirtoon viranomaisten välillä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen seitsemäs toista asiaa voimme neuvosto ehdottaa että asia näytetään talousvaliokuntaan keskustelu on päättynyt

asiaa lähdetään tallustaa liikuntaa samoin kohteen kahdeksantoista yhdeksäntoista kaksikymmentä

meillä on byrokratiatalkoot ja näissä maaseutua lähellä olevissa kehittämishankkeissa jos missä maaseutupolitiikassa maatalouspolitiikassa tämä byrokratia on ihan mahdottomalla tasolla

lähetekeskustelua varten esitellään päivän kahdeskymmenesensimmäinen asia kuin ennusteet opettaa siellä pitää liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelu on päättynyt ja lähetetään liikenne viestintä

kansallispuiston perustaminen on perusteltua ja myönteinen asia silloin kun kysymyksessä on niin kuin tässäkin tapauksessa etelä konneveden kansallispiston osalta on poikkeuksellisen merkittävästä luontokohteesta ja silloin kun alueen paikallinen ja alueellinen väestö ja toimijat ovat tämän hankkeen takana niin kuin tässäkin tapauksessa on ollut

sen tietävät kaikki ihan kaikki toimijat viranomaiset jokainen neuvoja kaikki tahot

asia lähetetään työelämän tasa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän sankari s kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään sivistysvaliokuntaan keskustelun pelätyn tai siellä hoidetaan siitosvaliokunta lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kahdeskymmenesneljäs asian puiminen johteiden käyttäisi

tähänkään mennessä kun on normaalilla tavalla tälläkin alueella pystytty metsästämään ja saatu metsästää ja tehdä riistanhoitotyötä tuon alueen luontoarvot eivät ole järkkyneet eivätkä ne ole heikentyneet joten en oikein jaksa ymmärtää sitä miten nyt sitten se kun metsästystä merkittävällä tavalla rajoitetaan käytännössä se kielletään vain luvanvaraisesti se on erityisillä luvilla mahdollista voi parantaa ja kohentaa tämän alueen luontoarvoja

ja kun tässä laissa nämä edellä mainitut sanat moneen kertaan vilisevät niin nyt meidän pitää valiokunnassa huolehtia siitä että ne muuten myös toteutuvat että ne tulevat ihan aidosti sinne käyttäjälle sinne yrittäjälle henkilölle yhdistykselle mitä onkaan tämän asian taustalla myöskin näkymään ja samallahan ne helpottavat viranomaistyötä

tätä kautta me pääsemme eteenpäin näissä asioissa ja tällä myös kannustamme lähtemään kehittämistyöhön investointeihin

lähetekeskustelua varten nesteellä päivän cars kuudes asia kuin minusta ehdotti että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelun tärkein asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten ei siellä päivän paras on seitsemässä asian puiminen neuvosto ehdottaa kansio löytyy työelämän tasa arvovaliokunta keskustelun tärkein asia lähetetään työllämme tässä

ja sitä kautta helpotetaan sitä mistä edustaja timo korhonen tuolla äsken sanoi että pyytää kärsivällisyyttä ministereiltä

kun tiedetään vieraspetojen osalta se että ne ovat armottomia suomen alkuperäisen luonnon eläimiä kohtaan kun tiedetään se että hirvien lisääntyminen säätelemättömällä tavalla tuo tullessaan erittäin merkittäviä luonnon muutoksia niin miten se voi kun nämä asiat nyt sen metsästyksen myötä jäävät pois kohentaa ja parantaa tämän luontoarvoja

silloin me pääsemme aidosti siihen lisätyöllistämiseen talouden kohentumiseen investointien lisääntymiseen ja sitä kautta meidän hyvinvointimme ja taloutemme kohentumiseen

luopumistuen vaihtoehdoista vuokrauksen poistaminen näin lyhyen ajan voimassaolon jälkeen on erittäin lyhytjänteistä toimintaa niin kuin nyt hallitus esittää